selonteon hyvien tavoitteiden ja strategian todellisuuden välillä on todella vahvaa ristiriitaa ja ristiriitaa näyttää olevan myös ilmastolain osalta

tuossa selonteossahan lähdetään siitä että selvitetään ilmastolain toteuttamisen mahdollisuuksia mutta täällä ministeri vehviläinen suhtautui aika kriittisestikin tähän ilmastolakiin joten nyt tarkentaisin tätä

mikä on aikataulu tämän ilmastolain osalta

kysyn myös sitä eikö energian säästön osalta joka on se kaikkein keskeisin asia olisi syytä myös koota yhteen nämä hajanaiset energiansäästödirektiivit ja asettaa myös kansallisesti keskeisille sektoreille erityisiä energiansäästötavoitteita myös tämmöisen erillisen energiansäästölain tai ilmastolain osan mukaan hyvin pikaisesti samoin

sirnön aloite on erittäin hyvä omaishoitajien aseman parantamisesta ja sisältää hyvin paljon samojakin ajatuksia kuin ed

juuri nyt kyllä myös säästöjä on tänne sektorille aika monessa kunnassa ohjattu aivan kuten ed

tämä työterveyshuollon ulottaminen omaishoitajille mielenterveyskuntoutujien omaishoidon vahvistaminen ja sitten se että omaishoidon tuki tehtäisiin etuoikeutetuksi tuloksi ja sitten tämä hoito ja palvelusuunnitelmien tekeminen

nimittäin se on kyllä äärimmäisen tärkeää että heti kun hoitosuhde syntyy kerrottaisiin niistä oikeuksista minkälaisiin tukipalveluihin hoitajat ovat oikeutettuja jotta he jaksaisivat siinä työssä mahdollisimman pitkään

ylipäätänsäkin elli aaltosen raportissa mikä viime kaudella tehtiin oli monia kehittämistoimenpiteitä ja todella toivon että jokaiseen budjettiin saataisiin niitä aina vietyä ja päästyä näin eteenpäin

nyt kun kaikki olemme aika yksimielisiä siitä että tämän tasapuolisen omaishoidon tuen suuruuden ja maksatuskäytäntöjen vuoksi on kannatettavaa että omaishoidon tuki siirrettäisiin kelalle maksettavaksi niin samassa yhteydessä kyllä pitää kiinnittää erityistä huomiota juuri siihen että myös tämä kytkös näihin kunnallisiin palveluihin säilyy ja sitä ennemminkin vahvistettaisiin ja että ihan aidosti hoitajalle ja hoidettavalle kun se omaishoitosuhde syntyy kerrottaisiin mihin tukipalveluihin on oikeutettu jotta sen hoidettavan olisi mahdollisimman hyvä olla ja myös sitten hoitaja jaksaisi siinä tehtävässään

arvoisa puhemies

todella opposition vastalauseessa emme ole esittäneet pykälämuutoksia mutta olemme halunneet nostaa esiin nämä erityisen ongelmalliset asiat mitkä tähän lakipakettiin liittyvät

samassa yhteydessä me saimme sen käsiimme ja kävimme läpi sitä tämän lain yhteydessä ja siinä kuulemistilanteessa kävi hyvin selväksi se ja täältä sen ihan näkeekin että joidenkin vammaisryhmien haittaluokitus heikkenee nyt kun tämän lain pohjalta tuo asetus tullaan säätämään ja tämä on se toinen asia minkä olemme myös lausumana nostaneet esiin

siinä kyllä pitäisi kehittää tätä intervallihoitoa niin että silloin kun hoitaja pitää näitä vapaapäiviä oikeasti hoidettava saisi kuntouttavaa hoitoa

tällä hetkellä intervallihoitopaikat eivät aina ole kovin laadukkaita ja sekin estää sitten vapaapäivien pitämistä ei haluta hoidettavaa viedä ei niin laadukkaisiin vuorohoitopaikkoihin

toinen on kyllä tämä ongelma että tätä haittaluokitusta todella käytetään vammaispalveluiden ja etuuksien saannissa hyvin vahvasti kriteerinä ja siitä ovat vammaisjärjestöt vahvaa huoltansa välittäneet

eli nyt kun tuo asetuksen mukainen haittaluokitus heikkenee niin se entisestään lisää sitä että se saattaa välillisesti heikentää myös vammaisten etuuksien ja palveluiden saantia

kyllä on juuri näin että omaishoidon tuki on kuitenkin taloudellisestikin hyvin järkevä ratkaisu verrattuna juuri siihen mitä sitten ne muut vaihtoehdot maksaisivat

se on se perushuoli mikä tähän lakiin liittyen on vammaisjärjestöjen taholta esitetty ja siksi myös toisessa lausumassamme olemme sitten ottaneet esiin sen että tätä ei saisi sellaisenaan käyttää määrittelemässä palveluiden tai etuuksien tarvetta

ahonen toi edellä esiin

rehula esitti kiitokset valiokunnalle tämän vuoden työskentelystä ja myös valiokuntaneuvoksille niin haluan yhtyä lämpimästi näihin kiitoksiin

sosiaali ja terveysvaliokunnassa on erittäin mielenkiintoista tehdä töitä ja meillä on erittäin hyvä valiokuntaporukka joka sydämestään haluaa edistää sosiaali ja terveysasioita ja valiokuntaneuvokset ovat erittäin päteviä ja suurena apuna tässä työssä

vanhustenhoivan laadussa on suuria puutteita kuten tänään on keskustelussa hyvin käynyt ilmi ja tarvitaankin välttämättä mahdollisimman pian tuo vanhustenhoivalaki takaamaan riittävät ja laadukkaat palvelut kaikille ikäihmisillemme

oletteko valmiit samassa yhteydessä kun tätä lakia säädetään ottamaan yhä vahvemmin myös nämä oikeudet siihen yhteyteen mukaan

samaan aikaan kun laitoksia ollaan purkamassa siirtyy myös maksurasitusta enemmän ikäihmisille koska palveluasuntojen hinnat ovat tällä hetkellä valitettavan kovat

kysyisinkin oletteko valmiit säätelemään palveluasumisen hintoja nykyistä enemmän ja turvaamaan lailla myös käyttövarat palveluasunnoissa asuville

kiurun puheenvuoroa sillä että todella ed

tämä on se ydinongelma tähän asetukseen liittyen mutta myös sitten niin kuin tässä jo todettiin edellä tähän lakipakettiin liittyy näitä muutamia muitakin ongelmia tasa arvon näkökulmasta ja sitten todella tästä mihin tätä haittaluokkaa käytetään

kyllä nämä asiat ovat kovin selväksi käyneet valiokuntakäsittelyssä ja olemme saaneet kyllä asiantuntijakuulemisissa hyvin perusteellisesti viestiä tämän lain osalta

keskustelua

sinällään tämä kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraisena kuntoutuksena korvattavan kuntoutuspsykoterapian siirtäminen kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi lakisääteiseksi toiminnaksi on kannatettava ja perusteltu uudistus

arvoisa puhemies

lakiehdotuksen voimaan tultuahan kuntoutuspsykoterapiaan varatut määrärahat eivät enää rajoittaisi palveluiden piiriin otettavien kuntoutujien määrää vaan kuntoutuspsykoterapia korvattaisiin kaikille sitä tarvitseville

esitetty muutoksenhakuoikeus kuntoutuspsykoterapian korvaamisesta annetusta päätöksestä parantaa myös kuntoutujien oikeusturvaa

arvoisa puhemies

julkisten hankintojen kilpailuttamiseen todella liittyy monenlaisia ongelmia ja on aivan totta niin kuin tässä edelliset puhujat puhuivat että osaamisen vahvistamisessa on kyllä suurta tarvetta myös kunnissa

lakiesitys sisältää kuitenkin ongelmallisia kohtia joihin ehdotamme parannuksia vastalauseessamme

yksi keskeisimpiä asioita tässä yhteydessä ovat tämä kehitysmaiden tarpeiden huomiointi ja tilanne kööpenhaminan kokouksessa että päästäisiin riittävän sitovaan rahoitussopimukseen siltä osin että kehitysmaissa päästään tekemään riittäviä päästövähennyksiä ja toisaalta varautumaan riittäviin sopeutumistoimenpiteisiin mitä ilmastonmuutoksen seuraukset aiheuttavat

ensinnäkin olisi ensisijaisesti vahvistettava julkisia sosiaali ja terveydenhuollon psykiatrisia ja mielenterveyspalveluja sekä taattava niiden laatu ja riittävyys

täytyy sanoa tämän ed

pakkasen lakialoitteen osalta se että esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunta ihan yksimielisesti hankintalain selontekoa käsitellessään esitti sitä että tulisi harkita todella tämän raja arvon nostamista sosiaali ja terveyspalveluissa muun muassa

käytännössä palveluseteleihin sisältyvä valinnan mahdollisuus kohdistuu vain parempituloisille kun taas pienituloisimmilla tätä mahdollisuutta ei ole

tulisi myös vahvistaa monipuolista mielenterveyden edistämistyötä

tä mä lakiesitys puolestaan vahvistaa jälleen kerran yksityisiä palveluja ja lisää sitä kautta osin terveyspalveluiden eriarvoisuutta ja terveyseroja

ne ovat aika ongelmallisia koska nämä raja arvot ylittyvät kyllä hyvin alhaisissa hankinnoissa sosiaali ja terveyspalveluissa ja se ei aina ole kyllä tarkoituksenmukaista

tämä siis lisää sosiaali ja terveyspalveluiden kahtiajakautumista ja asiakkaiden jakautumista kahden kerroksen väkeen ja kaksikanavaisuuden tulemista nyt myös kuntapalveluihin

laki sisältää myös riskin siitä että julkisen sektorin riittämättömistä resursseista siirtyy terapeutteja yhä vahvemmin yksityiselle sektorille

sitten totean ihan vaan esimerkinomaisesti sen että kun näissä kilpailuttamisissa on monenlaista ongelmaa aina ei ole osaaminen ihan kohdallaan eikä kaikkien sektoreiden osaamista ole siinä yksikössä joka näitä kilpailuttamisia suorittaa niin yksi ääriesimerkki on tällä hetkellä käytävä keskustelu orimattilan kunnassa kun sosiaali ja terveyspiiri päijät hämeessä kilpailutti vanhusten hoivayksiköt

tästä saattaa seurata se että julkisen sektorin mahdollisuus hoitaa niitä jotka eivät kuntoutuspsykoterapian piiriin pääse on yhä vaikeampaa

ollaanko nyt varmasti saamassa riittävä rahoitus varmistettua kehitysmaille koska sehän on edellytys myös sille että kehitysmaat sitoutuvat niihin päästövähennystoimiin ja heillä on siihen mahdollisuus ja sehän on koko maapallon etu tässä tilanteessa

todella kilpailutuspäätöksellä tuli tämän kaltainen ratkaisu että orimattilan vanhuksia ollaan hoitamassa jatkossa muiden kuntien puolella

tämä saattaa edelleen vaarantaa palveluiden rahoitushalukkuutta ja kehittämistoiminnan heiketessä voi olla yhä vaikeampaa saada julkiselle puolelle työntekijöitä

kaikilla ihmisillä tulisi olla varallisuudesta riippumatta oikeus yhtä hyvään hoitoon ajan tasalla olevien hoitomenetelmien käyttöön ja niihin perustuvien laitteiden ja tutkimusten kautta saatavaan apuun

kaikista pienituloisimmat ja heikoimmassa asemassa olevat ja siis yleensä palveluita kipeimmin tarvitsevat eivät hyödy tästä uudistuksesta samalla lailla

suuri omavastuu voi olla merkittävä este kuntouttavan psykoterapian saannille myös esimerkiksi vammaisten henkilöiden kohdalla

asiakkaiden roolia esitetään muutettavaksi yhä enemmän kuluttajan suuntaan mikä sinänsä on mukava ajatus että kuluttajana voisi shoppailla palveluita setelein

tällöinhän asiakkaalla tulisi olla riittävästi tietoa palveluista ja niiden hinnoista ja laatueroista ja kykyä käyttää tätä informaatiota hyväkseen ja arvioida kokonaisvaltaisesti palvelukokonaisuuttaan ja omia tarpeitaan

omavastuuosuuden suuruuden aiheuttamia ongelmia ei kuitenkaan voida olettaa ratkaistavan pelkästään toimeentulotuella sillä pienituloinen kuntoutuja ei välttämättä ole siihen oikeutettu

tosiasiallisesti asiakkaiden on usein hankala itse valita palveluntarjoajia esimerkiksi heikkokuntoisten vanhusten eikä heillä ole aina omaisiakaan apuna palvelutarjonnasta valintaa tehtäessä

lisäksi läheskään kaikilla paikkakunnilla ei ole todellista palveluiden tarjontaa vaan palveluiden tarjoajat saattavat saada monopoliaseman joka taas saattaa nostaa palveluiden hintaa ja estää todellisen valinnan mahdollisuuden

erikoista on mielestäni myös se että eri kuntiin tulisi hyvin erilaisia käytäntöjä kun kunnat saisivat valita mitä palveluja tarjoaisivat setelein ja minkä hintaisina kiinteähintaisina vai tulosidonnaisina ja miten hyväksyisivät palveluntuottajat listalleen

omavastuuosuuksien suuruus aiheuttaa siis sen että kuntoutuspsykoterapiaan pääsy riippuu maksukyvystä kun sen tulisi olla riippuvainen psykoterapian tarpeesta

lain uudistuksen yhteydessä annettavassa asetuksessa on kelan korvaustaso määriteltävä sellaiseksi ettei se lisää kuntoutujien välistä eriarvoisuutta tarpeelliseksi arvioitujen psykoterapiapalveluiden käytössä

asiakkaalle jäisi mahdollisuus tässä valita aina myös kunnallinen palvelu mutta olisiko siihen todellisia mahdollisuuksia mikäli julkiset palvelut kutistuvat muutoksen seurauksena tai onko asiakkaalla useinkaan mahdollisuutta arvioida tätä kokonaisvaltaisesti

se on kyllä todella väärin tässä tilanteessa kun kunnallisten palveluiden laadun parantamisessa olisi suuria tarpeita ja ylipäänsä palveluiden turvaamisessakin tänä aikana kun monessa kunnassa jopa kipeitä leikkauksia on suunnitteilla

korvaustaksoja tulee korottaa ja taksojen tarkistamista tulee myös seurata jotta omavastuuosuudet tosiasiallisesti laskevat eikä taksojen korotus siirry psykoterapian hintojen korotuksiin

aika sekava tästä järjestelmästämme onkin tulossa kun käytössä ovat jo julkisten palveluiden rinnalla ostopalvelut palveluseteli sairausvakuutuskorvausjärjestelmään nojaava yksityinen sektori ja niin edelleen

toinen tärkeä asia tässä lakikokonaisuudessa on se että tätähän on markkinoitu niin että tämä avo ja laitoshoidon raja liukenee ja on esitetty että tämä on kovin myönteinen asia

jos ja kun kuntoutuspsykoterapiaa saaneiden määrä todennäköisesti lainmuutoksen myötä kasvaa myös niiden henkilöiden määrä joille myönnetään psykoterapian omavastuuosuudet toimeentulotukena luultavasti kasvaa

tämä laki todella vahvistaa vaikeavammaisten oikeuksien toteutumista ja on todella tärkeä parannus vaikeavammaisten asemaan

tulee myös olla tarkkana siitä ettei luoda sellaista järjestelmää jossa yksityinen palveluntuottaja saisi valita asiakkaat eli niin sanotusti kuoria kermat päältä helppohoitoisten ja halvaksi tulevien potilaiden joukon

ajatuksellisesti se onkin erittäin tärkeä seikka mutta on jäänyt kertomatta että samaan aikaan suurimmalla osalla hoitotuen saajista asema heikkenee vaikeutuu tämän uudistuksen seurauksena

mutta eräs asia josta olisin toivonut että se tämän lain yhteydessä olisi voitu huomioida on se että vaikeavammaisten järjestöt ovat tämän lain käsittelyn yhteydessä esittäneet toiveen siitä että tässä olisi huomioitu se että järjestämistapaa valittaessa vaikeavammainen olisi itse voinut valita millä tavoin tuo apu toteutetaan

koska kuntoutuspsykoterapiaa saaneiden määrä siis todennäköisesti lisääntyy on myös kansaneläkelaitokselle varattava riittävät määrärahat kuntoutuskorvausten maksamiseen

eli juuri tämän mainitsin ja moitin sitä että asteittaisenakin tämä esitetty ensi vuoden budjettiin sisältyvä lisäys on riittämätön

kolmantena otan esiin tämän palveluasumisen

lakiehdotuksen mukaan kuntoutuspsykoterapian korvaaminen edellyttää että vakuutettu on mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen ollut vähintään kolme kuukautta asianmukaisessa hoidossa

itse pidän niitä lähes ihmisoikeusrikkomuksina ja kannan todella syvää huolta vanhustenhoivan tasosta

asianmukaisella hoidolla tarkoitetaan säännöksen mukaan terveydenhuollon yksikössä annettua hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa johon sisältyy tarpeellinen lääketieteellinen psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito

lisäksi esimerkiksi tilapäiseen apuun kuten laitoksesta kotiuttaessa tarjottuun inhimillisemmän ja edullisemman kotihoivan tarjoamiseen mikäli kunnan oma kotipalvelu ei voi palvelua tarjota voi palveluseteli olla hyvä vaihtoehto

oletteko valmiit laatusuosituksia enemmän kiristämään normiohjausta esimerkiksi säätämällä erillisen vanhustenhoivalain joka takaisi kaikkialla suomessa meidän ikäihmisillemme vanhuksillemme ihmisarvoisen elämän silloinkin kun tarvitsee raskasta hoivaa laitoksissa kive yksi vastaus kuivuri minister loppukommentteja edustajaa henkilölle

jätevesiasetuksen tavoitteet ovat erittäin hyvät ja oikeat mutta asetuksen soveltamisessa on ollut ongelmia kuten täälläkin keskustelussa on tänään tullut vahvasti esiin muun muassa siinä kuinka asetuksesta on näitä vapautuksia myönnetty esimerkiksi pienituloisimpien osalta

jää tuottajan ja sen että laitan ilolla merkille sen että myös hallituspuolueet ottivat kirjauksen tästä palveluasumisen käyttövaran tarpeesta tuohon mietintöön

kotipalvelun ja kotisairaanhoidon osalta olemme palvelusetelit hyväksyneet mutta niiden hinnoittelu on säännelty asiakasmaksusääntelyn alla ja nämä muodostavat omanlaisen erillisen palvelukokonaisuuden

ongelmat asianmukaisen hoidon saatavuudessa saattavat viivyttää kohtuuttomasti kuntoutukseen pääsyä

siitä kiitos hallituspuolueiden edustajille

tästäkin syystä olisi ehdottoman tärkeä turvata julkisten mielenterveyspalveluiden riittävyys ja laatu ettei kuntoutuspsykoterapia esty tai viivy tämän vuoksi

kotipalvelun niin sanottujen tukipalveluiden eli siivous ja asioimisavun hinnat ovat sen sijaan jo nykyjärjestelmässäkin joillain paikkakunnalla karanneet ja vain harvoilla paikkakunnilla on enää omaa palvelutarjontaa näiden osalta kotipalvelun muuttuessa yhä vahvemmin kotihoivaksi

mikäli henkilö tarvitsee kolmannen terapiavuoden mahdollistaisi kaksisataaneljä kymmentä tuntia enkä edes tämä tuntimäärä tarvittaessa säännöllisellä ja intensiivisellä tiheydellä kaksi käyntiä viikossa toteutuvan kuntoutuspsykoterapian noiden kolmen vuoden aikana

näiden säätelemistä asiakasmaksulailla olemmekin sosiaali ja terveysvaliokunnassa esittäneet nimittäin jos tukipalveluja ei saa tai voi hankkia omavastuuosuuden nousun johdosta toimintakyky heikkenee nopeammin ja syntyy raskaampien palveluiden tarvetta ja kalliimpaa palveluntarvetta

jotta nykyistä useammalla pienituloisella olisi mahdollisuus laittaa jätevesien käsittely paremmalle tolalle tulisikin tuen määrää sekä tulorajoja korottaa